miten hallitus aikoo turvata että puolustusvalmiutemme ylläpitäminen otetaan huomioon eri lainsäädäntöjen valmistelutyössä silloin kun laki koskee välillisesti vapaaehtoisen maanpuolustustyön edellytyksiä

arvoisa puhemies

lakialoitteella ei olisi vaikutusta kotitalouksien ruokahävikkiin jonka suhteellinen osuus on kuitenkin mittavin ruokahävikin kokonaismäärästä

on päivänselvää että sekä kunnalle kauppiaalle että kotitaloudelle syömäkelpoisen ruuan pois heittäminen on taloudellisesti tappiollista toimintaa

hävikin vaikutus liiketoimintaan ja sen kannattavuuteen on itsessään kannustin mitoittaa ostojaan mahdollisimman tarkasti jotta hävikkiruuan määrä jää mahdollisimman pieneksi

itse asiassa koko elintarvikeketjulla on osansa ruokahävikin vähentämisessä

käytännölliset koot ja tavat niin pakkauksissa kuin valmistuksessakin edesauttavat ruuan säilymistä sekä jälleenmyyntiä

suomessa kauppiaat ja kunnat ovat tälläkin hetkellä halukkaita jakamaan ylimääräiset myynnistä poistetut elintarvikkeet järjestöille jotka puolestaan jakavat niitä eteenpäin

tämänkaltaisen sääntelyn myötä pahimmassa tapauksessa maksukykyisillekin asiakkaille olisi kaupan hyllyllä tarjolla lähinnä eioota

sikäli kuin eduskunta säätää ruokakauppiaita velvoittavaa lainsäädäntöä sen lähtökohtana tulee olla ydintehtävän eli ruuan myynnin edistäminen eikä sen jakamisen edistäminen

arvoisa puhemies

tarpeettomien normien ja turhan byrokratian purkamisen puolesta kannustaisin ehkä arvioimaan uudelleen maaseutuviraston tehtäviä sekä ennakkoluulottomasti pohtimaan voisiko maatalouden hallintoa purkaa jopa niin radikaalisti että maaseutuviraston tehtävät palautettaisiin omaksi osastokseen esimerkiksi maa ja metsätalousministeriön yhteyteen säilyttäen sen lisäksi nykymallista ainoastaan kuntien maaseutusihteerien tehtävät

arvoisa herra puhemies

kuten välikysymyksessä ministeri tiilikaisen vastauksessa ja jokaisen edustajan puheenvuorossa on jo moneen kertaan todettu maatalouden kriisi ja ahdinko ovat lohduttoman todellisia

ministerin suusta kuullut hallituksen toimenpiteet ovat kaikkineen tärkeitä mutta on todettava että maatalouden kriisin hoitaminen pelkällä politiikalla on kuin narulla työntäisi

otetaan pikakelaus muutamiin vaiheisiin

ensinnäkin maaseutuviraston tietojärjestelmät takkuilevat kansallisesti tavoitellun kunnianhimoisemman maksuaikataulun puitteissa mutta eivät nyt ilmeisesti eun asettaman maksuaikataulun perimmäisissä raameissa

toisekseen tukimaksatuksen viivästymisestä on syytetty mavin toimesta milloin eun maatalouspolitiikan uudistuksia milloin resurssipulaa ja milloin keskeneräisiä tietojärjestelmiä tai niiden puutteita

maaliskuuta yksiselitteisesti että mavin ylijohtaja leena tenholan vastuuta viraston ylijohtajana rajataan siten että se ei enää vastaisuudessa koske tukimaksatuksia

tuskinpa on niin että ilman parempaa tietoa kansliapäällikkö antaisi ministerin kohdistaa moitteitaan taholle jolle ne eivät hänen tietojensa mukaan kuulu

nämä kolme toisistaan irralliselta kuulostavaa seikkaa eli perimmäisen eun säätämän liikkumavaran tukimaksatuksissa mavin toiminta ministerin ja kansliapäällikön reagointi yhdessä luottoluokituksen laskun kanssa kuitenkin kiteytyvät kenties yhteen

eihän tukimaksatusten siirtymisen osalta kuitenkaan voisi olla kyse siitä että valtiolta on rahat loppu ja erilaisia valtiokonttorin maksueriä olisi jouduttu siirtelemään toisaalle eun tukimaksatuksille asettaman aikataulun puitteissa ja nyt ollaan tilanteessa jonka maksumieheksi kotimaan maanviljelijät ovat joutuneet

jos näin olisi minunkin mielestäni mavia ja sen ylijohtajan toimintaa kohtaan esitetty kritiikki saattaa olla paikoin kohtuutonta

lienee rehellistä todeta että kyseinen välikysymys ei voisi tässä tilanteessa olla juurikaan kiusallisempi

toivon että hallitus ja erityisesti ministeri tiilikainen osoittavat toimissaan nyt samankaltaista tarmokkuutta jolla viime vaalikaudella arvostelitte toisen hallituspuolueen hoitamaa samaista ministerinsalkkua jota nyt itse hoidatte

sellaista tarmokkuutta on helppo tukea ja puolustaa mistä tahansa puolueesta ja siinä suhteessa kokoomukseen voitte luottaa